eli tämä puheeni tarkoittaa puhemies vaan sitä että tämän ison järjestelmän kanssa pitää olla koko ajan varovainen ja sitä pitää osata kehittää tavalla jonka tarkoitus on se että vähintään se pääoma mikä siellä rahastossa nyt on säilyy ja kasvaa

se että systeemi nyt ei ole toiminut hyvin ei ole johtunut tästä korkeasti koulutetusta henkilöstöstä vaan se on johtunut juridiikasta ja näistä muista asioista

tietenkin valistuneessa yhteiskunnassa pitäisi silloin nähdä mikä tässä on tärkeintä ja mikä on sekundääristä ja etsiä näitä syitä voitaisiinko mennä mahdollisesti vielä vähän pitemmälle

minä olisin niin liberaali ollut tässä että minä olisin vapauttanut kokonaan periaatteessa siitä kysymisvastuusta koska siellä on nyt ihan selvästi hankaluuksia jatkossakin

peruste on ihan yksinkertaisesti se että tässä tehdään eräässä mielessä normaalisairaanhoitoa mutta erittäin vaativaa erityisen tason sairaanhoitoa jossa ehdoton vaatimus on hyvin korkea ammattitaito

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on semmoinen mielenkiintoinen elementti että me lääkärit jotka olemme täällä puhumme enemmän tai vähemmän saman suuntaisesti ja meidän ajatusmaailmaamme joko ei ymmärretä tai jostain syystä sitä ihan selvästi vastustetaan

on tietysti minusta itsestäänselvää että siinä ammattitaidon yhtenä osana on se että se kirurgi tai joku muu joka joutuu näitä irrottamispäätöksiä tekemään osaa tehdä sen aina oikein ja se voitaisiin turvata esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriöstä saatujen ohjeiden kautta

kiitoksia asia on tosiaan tärkeä

erkki virtasen esimerkki että jos hänen päänsärkynsä tulee täältä istunnosta niin hän menee sitten työterveysasemalle näin te sanoitte mutta jos se tulee jostain muualta niin hän menee sitten tuolla kaupungilla jonnekin terveyskeskukseen tai minne haluatte mennäkin

toinen niistä koskee sitä että tässähän on kysymyksessä joka tapauksessa uudistus sen kaikki myöntävät jossa rakenteita kehitetään ja myös rahoitusta tarkastellaan uudestaan yritetään laittaa se turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi

ministeriö voisi vaikka saman tien erikseen laittaa jonkinlaisen luettelon niistä lääkäreistä joilla tämmöinen harkintavastuu on jolloin ei tule minkäänlaisia käytännön kommervenkkejä väliin eikä turhanaikaista myöhästelyä

minä antaisin teille semmoisen isällisen neuvon että älkää nyt ihmeessä jakako itseänne tämmöisiin erillisiin osiin vaan menkää samaan paikkaan jossa se kokonaisuus ja tiedot ja kaikki ovat

minun kysymykseni on miten meillä suomessa tähän on mennyt näin monta vuotta aikaa

ja jos joku ei luota tähän kokonaisuuteen niin hänellä on sitten sukulaisena tai omaisena tai muuten asiaa tietävänä mahdollisuus osoittaa oma erimielinen mielipiteensä tekemällä vaikka valituksen jälkikäteen

liian kauan on tässä vatvottu ja minusta vasemmisto tässä vaiheessakin on aika mielenkiintoisella tavalla kyllä valinnut puheenvuoronsa

sitten toinen ehkä paljon tärkeämpi asia jota minä toivoisin että ministeri vielä valottaisi on tämä toiminnan sisältö jota tietysti asetus oikeastaan lopullisesti säätelee

minä toivoisin että kaikki miettisitte tätä tykönänne kun tämä asia varmaan jossain vaiheessa menee eteenpäin olisiko tämmöinen eräässä mielessä liberalisointi mahdollista

kiitoksia ed

rehulalle hyvästä yleisestä esittelystä ja täysin poikkeavasti tämän esittelyn kautta teenkin yhden kysymyksen koska juridisestihan tässä oli semmoisesta tilanteesta kysymys että monet juristit väittävät että hallituksen esitystekstissä itse asiassa annetaan positiivisempi kuva sanktioidumpi kuva koko tästä henkilökohtaisen avun tai avustajan problematiikasta kuin mitä varsinaisissa lakipykälissä on

se on tietenkin jo nyt huomattavaa puhemies kun aivan oikein useampikin meistä täällä on puhunut siitä että mitäs tehdään sitten kun sukulaiset ovatkin vähän erimielisiä

sen sijaan perustuslakivaliokunta minusta tässä vainajan kohtelussa lähtee tietysti aivan oikeasta näkökulmasta esimerkiksi uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta ja oliko se nyt sitten ed

mutta kun ette tässä siitä mitään puhunut niin voisitteko jonkinlaisen yhteenvedon kertoa mikä oli valiokunnan kanta tältä osin koska sillä on kyllä vähän laajempaakin lainsäädäntöpohjaa

räsänen joka sanoi että esimerkiksi jehovan todistajat tässä ovat omalla linjallaan mutta se tietysti tiedetään jolloin se ei ole minkäänlainen ongelma kun se tiedetään

tietysti pykälä on silmääkään mielessä kytenyt kalkas

olen merkinnyt vastaus kuivunut tähän yhteyteen lyheneekös kluosuutena seuraaville edustajille kuusen ritsos on se määräävin ja niinhän sen olisi pitänyt ehkä olla tässäkin

elimien tai kudoksien irrottaminen vainajalta ilman toimenpiteen kytkemistä millään tavoin hänen eläessään omaksumiinsa käsityksiin voi johtaa siihen että vainajan kohtelu muodostuu ihmisarvon vastaiseksi

todennäköisesti aika vaikeaa mitään muuta ryhmittymää nimetäkään kuin jehovan todistajat plus kaikki ne ihmiset jotka ovat tehneet sen selväksi sairaalassa kaikkien näiden muidenkin hoitojen yhteydessä

tämmöisessä tilanteessa tämä erityishenkilöstö joka toimii tällä alueella varmasti keskustelee tästä asiasta omaisten kanssa

se on täysin selvä jolloin se tulee selväksi mutta siinä ei ole silloin juridista velvoitetta eikä siihen liittyvää hankaluutta saada keskellä yötä jossain hyvin nopeassa tilanteessa kiinni

arvoisa puhemies

ministeri risikko te sanoitte aivan oikein että tästä vanhustenhuollosta puuttuu yhteistä vastuuntunnetta ja että ohjeet joita annetaan kentälle eivät käytännössä toteudu

näin minä sen ihan tavallisena rivimiehenä täällä näen ja kysymykseni vähän on se juridisoidaanko tätä nyt liikaa

eihän semmoinen yhteiskunta ole terveillä poluilla jossa juridisointikysymykset aiheuttavat sen että tietyt ihmiset eivät saa niitä hoitoja mitä heidän tarpeekseen tulee saada

meillä tapahtuu erikoissairaanhoidossa monta muutakin asiaa

vaikka kuinka sanotaan etukäteen että potilaalle ei saa antaa mitään hoitoja jos ei hänen henkilöllisyyttään ole varmistettu niin kyllä tiedän että edelleenkin on niin nopeita tilanteita joskus ensiapupoliklinikoilla myös liikenneonnettomuuksissa maanteillä että ilman minkäänlaisia varmistuksia tehdään kaikki voitava enkä minä nyt tiedä että kukaan olisi siitä joutunut vielä syytteeseen sen takia että hän ei ole kyseisen ihmisen henkilöllisyyttä varmistanut sillä sehän on täysin sekundäärinen tilanne tässä vaiheessa

tästä johtuu se että näyttää vanhusten kannalta nyt erittäin hankalalta vaikka tässä on paljon hyvää tässä meidän järjestelmässä

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoiminnasta on erittäin ymmärrettävä

arvoisa rouva puhemies

tämä hallituksen esitys kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja myöskin palvelurakenneuudistuksista on sikäli tavallaan rutiiniluonteinen asia että se tulee meille joka syksy täällä esille

hyvin moni sanoo että ei tässä maassa pidä sairastua kroonisesti lainkaan eikä täällä pidä tulla vanhaksi

hyvä että se on tullut näin nopeasti

on mielenkiintoista kuulla että valiokunta on käsitellyt sen yksimielisesti ja ainoastaan asiantuntijalausunnossa on sitten poliittiselta kannalta vastalauseen tapainen lausuma

eikö niin se vain on vähän liian vaikeata

se on erittäin ikävä kiusallinen tieto

minulla ei ole mitään tätä hallituksen esitystä vastaan mutta tähän liittyen haluaisin kommentoida muutamaa asiaa jotka koen kuitenkin aika tärkeiksi ja ne perustuvat ihan tähän valiokunnan lausuntoon

minä toivoisin että se kerrottaisiin vähän paremmin eduskunnalle miltä osin ne on toteutettu koska ministeri risikko ei puheessaan lainkaan lainannut kivelää

mutta minä en käytäkään puheenvuoroani tästä sisällöstä näin päin vaan haluan laajentaa tätä koko tähän meidän sosiaali ja terveysjärjestelmään varsinkin terveyspalvelujen tuottamiseen josta täällä muutamat edustajat ovat jo oikeita huomioita tehneet

ja sanon tähän loppuun puhemies vielä sen että tämä keskustelu lähti käyntiin siitä että täällä oli kanteluita joiden pohjalta tähän oikeusviranomaiset puuttuivat

tässähän on nyt eräässä mielessä odotettavissa että juridisia riitoja tulee tähän saumaan jossa kaikki asiat eivät ole kohdallaan koska äkillinen kuolema on aina järkyttävä

itse asiassa olisi kyllä mielenkiintoista jos valiokunnan puheenjohtaja voisi jotenkin kommentoida näitä lyhyesti ellei teillä nyt satu olemaan jonnekin muualle kovin kiire nimittäin tämä on vähän debatointitasoinen asia

tämä on tosiaan vanhanaikainen systeemi millä me nyt tässä menemme eteenpäin

erittäin kiusallinen tapa aloittaa tämä keskustelu

siitä tulee kriisireaktio joka täytyy purkaa johonkin suuntaan ja itse asiassa tässä nyt me lainsäätäjät minusta olemme hyvin lähellä tilannetta jossa taidamme antaa mahdollisuuden omaisille purkaa omaa ahdistustaan myöskin juridisten toimenpiteiden kautta ja sehän nyt ei ollenkaan ole tässä tarkoitus

ensinnäkin tämä esityksen vaikutus eläkkeisiin selitetään tässä hyvin selvästi että ei tietenkään puututa vakuutettujen eläke etuuksiin tai eläkemaksujen tasoon ja todetaan että matalammat sijoitustuotot pitkällä ajalla vaikuttavat kuitenkin työeläkemaksun tasoon

kun tänä aikana jolloin vielä nämä sijoitustuotot olivat hyviä ja ne olivat aiheellisia varat olivat oikein sijoitettuja niin siinähän kävi tietysti niin että kun rahavirta oli työeläkeyhtiöihin päin niin se johti käsittääkseni myöskin siihen antoi impulssin siihen että tietynlaisia maksupalautuksia pystyttiin tekemään yrityksille mutta itse asiassa ei mitään hyötyä ollut muuta kuin yrityksille ei varsinaisesti sille kohderyhmälle joka tämän kaiken takana sitten odottaa mitenkä tulevaisuudessa käy eläkeläisille

minä haluan myöskin sen tehdä mutta minua on vähitellen ruvennut arveluttamaan kuinka kauan se pysyy pystyssä kun näitä perusrakenteita emme suomessa pysty muuttamaan

näyttää olevan kiveen valettu se että kuntien rahoitus on ja pysyy

edes kuntien jonkinlainen yhteenliittymä joka jotenkin voisi kopioida vaikka ruotsin landstingetin mallia ei ole saanut minkäänlaista selvää ilmaa siipiensä alle

tämä hallituksen esitys on ilman muuta aiheellinen ja hyvä

minun suuri kysymykseni on miksi koska toisaalta kunnallishallintoon on näitä moderneja termejä otettu ihan riittävällä tavalla käyttöön

jokainen kuntapoliitikko puhuu kilpailuttamisesta kaikki puhuvat tilaajatuottaja mallista kaikki puhuvat toiminnan taloudellisesta tehokkuudesta jnp

kaksi kysymystä ministerille

nämä kaksi kaupunginjohtajaa antoivat käskyn omille organisaatioilleen valmistella tämä asia ja kahden kunnan välillä tehdä tästä totta

rehulalle

koko tämä kenttä on meille sillä lailla ihan oikealla lailla esillä mutta minä kyllä koen niin että siitä tulee pelkkää silkkoa tulosta

sitten tähän valvontaan

täällä myöskin todetaan että vaikka eläkevarojen sijoittaminen on pitkäjänteistä se ei merkitse osakesijoittamiseen liittyvän riskin pienenemistä vaan siis tässä kaikessahan on ihan selvä riski

toiseksi sitten kun budjettikirjassa puhutaan vaikuttavuustavoitteista ja kun siviilikriisinhallinnasta on paljon täällä puhuttu ihan aiheellisesti minä rupesin vertaamaan näitä lukuja mitä ilmoitetaan täällä kirjan sisällä

eipä tullut totta

se kuvastaa minusta hyvin sitä miten vaikeata kunnassa hallintokeinoin on mennä asioissa eteenpäin

tuntuu ettei ole oikein ajatustakaan että siitä myllystä tulisi ulos semmoinen vaihtoehto joka käsiteltäisiin jossa olisi ehkä kaksi kolme vaihtoehtoa ja niistä lopullisesti sitten vaikkapa täällä eduskunnassa me päättäisimme jotain

kumpikaan johtajista ei myöhemminkään osannut kertoa mikä oli tämän negatiivisen lopputuloksen syy

totta kai tarkoitus on sijoittaa asioita mahdollisimman hyvin

siinä mielessä on mainiota että tämä nyt lopultakin tulee ja toivottavasti tämä on hyvä esimerkki muustakin yhteistyöstä jota kuntien välillä ja kuntarajat ylittävänä toimintana tarvitaan varmasti paljon lisää monissa muissakin kohteissa

suomella ei ole selvää linjaa sen suhteen puhumattakaan että tässä salissa pystyttäisiin antamaan joku selvä määräys kehotus suunta mikä lienee miten tämä asia on

tämä ajelehtii arvon veljet ja siskot tämä asia

näiden lukujen perusteella näyttäisi siltä että nimenomaan perustoiminnoissakin tarvitaan jotain lisää ettei oikeastaan se riitä mitä nykyisellään on

arvoisa puhemies

näin tehdään ruotsissa ja kun raha seuraa potilasta niin potilas asiakas asukas voi itse päättää meneekö hän paikkaan a vai b kilpailuttaako hän tuottajan a tuottajan b kanssa kumpaan hän menee

minusta on täysin luontevaa että tietyssä tasossa asti on optiota siitä jos ratkaisuja ohjataan oikein päin ja jos ammattitaitoiset sijoittajat osaavat tehdä oikeanlaisia valintoja niin he saavat siitä positiivisen option

mutta miten on sitten tämä toinen puoli asiasta vastuu silloin kun menee huonosti

tätä keskustelua meillä ei nyt jostain syystä

onko kukaan uskaltanut sanoa ääneen että negatiivisenkin option pitäisi jollain lailla olla mukana ei tietenkään täysimääräisenä eivät kenenkään palkkarahat siihen missään tapauksessa riittäisi mutta jonkinlaisella laskentakaavalla jonkinlaisella kuviolla jolloin sijoitusjohtaja tietää että hän tässä harkinnassa joutuu ottamaan huomioon myöskin sen että se saattaa kohdistua jonkun verran omaan lompakkoon jos tulee aivan vääriä arvioita

onko niin ettei pystytä käymään vai ei haluta käydä vai onko niin ettei ymmärretä että pitäisi näiden asioiden kanssa nyt mennä hyvin rivakasti eteenpäin

etelä karjalan sosiaali ja terveyspiiri on pakon edessä muodostettu ja sieltä on tullut minusta tännepäin tietoja joissa sikäläiset kehuvat että siitä on hyviä kokemuksia ja se välttämättä kai ei ole edellyttänyt kuntien yhdistymistä

miksi meillä aina lähdetään hallinnon ehdoilla liikkeelle ja sanotaan että kuntien pitää yhdistyä rajojen madaltua vaakunat pois ja nimet ehkä pois ja sitä kautta saadaan jonkunlainen uusi askel näissä asioissa

minä olen kysynyt tätä valiokunnassa viime kaudella näiden vakuutusalan lainsäädäntöjen ja jonkun työeläkelain muutoksen yhteydessä ja silloin tämä asia sivuutettiin

arvoisa puhemies

kun tästä asiasta tuli eduskunnan perustoimintaa tarkasteleva keskustelu niin totta kai minäkin haluan siihen muutamilla kommenteilla osallistua

ruotsista on malli ja suurimmasta osasta eurooppaa on malleja siitä miten näitä asioita voidaan tehdä toisella lailla kansallisten rahastojen tai joidenkin muiden vakuutuspohjaisten rahastojen minkä tahansa kautta

sanottiin vaan että jos joku tekee tahallaan virkavirheitä tai muita virheellisiä valintoja niin sitä varten on oikeudenkäyttö meillä joka toimii ja niinhän se on

silloin kun halke ensimmäisen kerran tämä hallinnon kehittämissuunnitelma esiteltiin eduskunnalle olin työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana kuuntelemassa tätä tilaisuutta

minä en huomannut näistä papereista sitä että alkuperäinen ehdotus oli näin eli siis se että tämä on juridinen tämä joka vaikeuttaa hoitotoimenpidettä on kyllä kyseenalaista suomessa

mutta miten on tämä optio ja toisaalta sitten se negatiivinen optio

silloin sanoin aivan julkisesti kun nimittäin konsulttien toimesta arvosteltiin eduskunnan toimintaa monin tavoin silloin sanoin ensimmäisen kerran julkisesti että

minusta tuntuu entistä enemmän että nykyään meillä enemmän tapellaan mielipiteistä kuin konsanaan mistään poliittisesta suunnasta

minä sen nostaisin aivan erityisesti esille

me emme ole silloin oikealla tiellä näissä asioissa nimittäin vastapoolissa on ammattitaitoisen ja ammattikoulutetun ihmisen ammattitaidon kunnioittaminen ja sen pitäisi olla näin vaativissa asioissa erittäin laaja ja lavea

silloin kai noin kahdeksan niinä kuutena seitsemänä kahdeksana vuotena jotka silloin täällä olin ollut en ollut kokenut muuta kuin hyvää koko talon taholta kansanedustajien työtä kohtaan

tuskin tässä vasemmistoideologia on erilainen kuin oikeistoideologia koska ainakin pöntöstä kaikki sanovat että asiakkaan pitää saada hyvää hoitoa

samaten tämä humanitäärinen tilanne joka myös on hyvin kuvattu muun muassa puolustusvaliokunnan lausunnossa jossa muistutetaan siitä että humanitäärinen tilanne itse somaliassa siis mantereella on erittäin huono ja tarvitaan koko kansainvälisen yhteisön siis suomi mukaan lukien koordinoituja toimia tilanteen helpottamiseksi niin kun tavallaan kaikki tiedämme

kaikki puolustavat nyt potilaan omaa valinnanvapautta mutta sitten kun hänen pitäisi saada sitä toteuttaa saada siis se yksikköhinta mukaan jonka kunta on päättänyt niistä asioista maksaa silloin jos kyseinen potilas menee omalla alueellaan ja nyt kun tämä laajenee toisella lailla tämä on iso ongelma

siinä on kuitenkin se takaportti että siinä voivat olla jonkun ministeriön listat ja toisaalta mahdollisuus myöskin tehdä valitus ja jälkikäteen tutkituttaa se oikeusviranomaisten kanta

se oli ollut moneen muuhun taloon verrattuna missä olen ollut isoissakin taloissa jopa paljon mutkattomampaa ja en ollut kokenut ollenkaan että täällä olisi rahoja roiskittu niin sanotusti vääriin paikkoihin esimerkiksi tietojärjestelmiin tai muihin vastaaviin